jos aloitetaan perussuomalaisten vaihtoehdosta katson että teidän vaihtoehtonne näyttää siltä että te velkaantuisitte monta miljardia enemmän kuin hallitus esityksessään

toivon että ministerit tähän vastaisivat miten me tässä voisimme edetä sen lisäksi että myöskin sitovuutta edistetään helcomin suosituksille

se mikä on tässä asennemuutos ja todella kannatettavaa on se että tavoitellaan myöskin siitä ongelmakeskeisestä näkökulmasta ihmisten sosiaalihuollon asiakkaiden ja perheiden voimavarojen vahvistamista ja arjen tukemista

voisitteko te kertoa nyt näistä luvuista miten te olette nämä luvut saaneet koska ihan nopealla silmäilyllä näyttää siltä että vaikka yhdessä veneessä yritetään olla niin teidän veneenne kyllä uppoaisi

täällä on kustannustehokkuudesta puhuttu paljon ja vaikka kansainvälisyys on nyt otsikko haluan sanoa että kyllä suomenkin on tehtävä oma osuutensa

vahvat elinvoimaiset peruskunnat ovat hyvä lähtökohta ja siellä on ihmisellä oltava mahdollisuus omaan elinympäristöönsä vaikuttaa

kyllä ihmiset tarvitsevat hyvät elinolosuhteet kohtuuhintaisen asumisen ja paremmat palvelut eikä lisää veroja virkoja ja vaaleja ja sitä laatikkoleikkiä kuten täällä esimerkiksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ehdotti

meidän päästömme ovat viime vuosina jopa kasvaneet

väestömäärään mitattuna meillä on aika isot päästöt puhutaan fosforista ja typestä ja kun katsotaan meidän vessavesiemme ja jätevesiemme puhdistusta niin meillä on tiettyjä kaupunkeja joissa jätevedet putsataan paljon heikommin kuin esimerkiksi pietarissa

kyllä tätä todella suurta byrokratiaa ja moninaista yhteistyön kenttää täytyy lähtökohtaisesti selkeyttää ja saada se sitten haltuun

helsingissä suuressa kaupungissa tulemme kovasti tekemään työtä sen eteen että tämä onnistuu

eduskunnan lapsen puolesta ryhmä on erityisen tarkkaan seurannut tätä lain valmistelua eri järjestöjen kanssa ja tämä pureutuu juuri siihen ongelmaan että kaikki puhuvat varhaisesta puuttumisesta mutta jostain syystä lastensuojelussa lasten ja perheiden määrä ja huostaanottojen määrä on kasvanut

näkökulman pitää olla ihminen eikä uudet komiteat ja hallinnon tasot

tilanne on tällä hetkellä hieman tältä erää kestämätön

edustaja salolainen nosti esille vantaanjoen ja kun kevät on nyt tulossa toivon että ministeri niinistö vielä kertaalleen kertaa sen mitä vantaanjoen osalta voisimme tehdä

kysymys ei ollut luottamuspulasta vaan siitä että haluttiin varmistaa että myöskin tulevat hallitukset laittavat budjettiinsa sen kompensaation joka helsingin yliopistolle apteekista tulee

ihan lopuksi arvoisa puhemies kun eduskunta on edellyttänyt että itämeren suojeluun kohdennetut voimavarat kerätään budjettiin yhteen niin että voidaan arvioida myöskin kustannustehokkuutta niin kysyn minkä vuoden budjetissa tämä on tarkoitus tehdä

suuri syy on ollut se että vanhempien merkitystä ei ole ymmärretty riittävästi

vaikka lainsäädännöllä ja eri ohjelmilla on pyritty ennalta ehkäisevien toimien vahvistamiseen niin silti raskaat toimet kuten huostaanotot ovat lisääntyneet

kolmas virhe jonka olemme tehneet perheiden tukemisessa on se että jos vanhemmat eivät kykene tai jaksa niin olemme unohtaneet sen kuka huolehtii lapsesta

päätökset finanssisijoituksista jotka tulevat tulevaisuudessa samoin se että halutaan että jokainen yliopisto saisi ympäröivältä yhteiskunnalta lahjoituksia

suurin ongelma minkä tässä edustaja hiltunen hyvin nosti esille on se että se lapsen kohtaaminen tai kuuleminen tai se perheen ongelma jää liian usein viranomaisyhteistyön ja lähetekulttuurin jalkoihin kun legioona erikoisammattilaisia pompottelee perhettä ja siihen ongelmaan johon apua tarvittaisiin ei apua saa

ihmettelen sitä että sosialidemokraatit pitävät pahana sitä että myöskin yritykset muu maailma investoivat yliopistoihin jotka ovat suomalaisen yhteiskunnan sydän etteivät kaikki rahat tule veronmaksajan pussista

mutta pidän hyvänä että verovähennyksellä kannustetaan ja myöskin sillä että kun yliopistot keräävät rahaa ne saavat vähän vielä päälle niin että joka puolella suomea elinkeinoelämä ja muut tahot tulevat mukaan vahvistamaan meidän yliopistojamme

kovin paljon eduskunnassa on keskusteltu nuoriso ja yhteiskuntatakuusta ja suurin ongelma miksi se ei toteudu on ollut se että on ollut paljon apua ja tukea mutta ei ole ollut sitä yhtä vastuuaikuista joka olisi saattaen vaihtaen tukenut ja kannustanut nuorta eteenpäin

ei nämä ovat todellakin lisää

siellä on vastuuhenkilö joka auttaa ja tukee nuorta ja vähäisillä voimavaroilla ollaan saatu vaikuttavaa toimintaa niin että nuoret ovat suorittaneet perusopetuksen saaneet kuntoutusta apua tukea terveydenhuoltoon ohjausta ja sitten ovat päässeet oman elämänsä ja työn syrjästä kiinni

sanon tässä vielä sen että tämän lain onnistuminen tämän lain toimeenpano on hyvin paljon kiinni siitä miten onnistumme sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain säätämisessä

haluan vielä todeta sen että hallitusohjelmassa on linjattu että erosovittelua eropalveluita kehitetään ja tässä lainsäädännössä aivan oikein on kirjattu pykälätasolle se että tulee valvotut vaihdot valvotut tapaamiset

tämä on erittäin hyvä mutta eroperheiden kannalta sitä kaikkein ennalta ehkäisevintä apua ja tukea ei vielä riittävästi tähän lakiin saatu ja toivon että erosovittelun osalta ministeri miettisi ja katsoisi voidaanko tällä vaalikaudella vielä laittaa käyntiin sellaista valmistelua että eroaville perheille olisi varhaisessa vaiheessa ennalta ehkäisevässä vaiheessa mahdollista saada apua ja tukea

sitä hallitusohjelmassa luvattiin ja se on tarpeen sen takia että nämä vaikeat avioerot johtavat liian usein siihen että tarvitaan myöskin lastensuojelullisia toimenpiteitä

kun tämän valiokunnan mietinnön luki niin selkeä yhteenveto voi olla se että siellä on arvioitu selonteossa olevat toimenpiteet ja yksimielisesti mietinnössä on todettu että toimenpiteet ovat riittämättömiä eli ne eivät riitä siihen että voidaan saavuttaa ne tavoitteet joita suomi on itselleen asettanutkin

ministeri ei nyt ole paikalla mutta toivon että huolto ja tapaamisoikeuslain uudistamisessa edettäisiin koska tämä laki todellakin kaipaa päivittämistä

kun tässä sosialidemokraattisen ryhmän puheenvuoroa kuunteli niin on pakko kyllä sanoa että vastuullisuudesta ei näkynyt häivääkään

kiitoksia hallitukselle tästä hyvästä laista

sinivihreä hallitus on vaikeassa taloustilanteessa tehnyt niitä toimia joilla on edistetty työllisyyttä kestävää talouskasvua ja on tehty sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa paljon sosiaalisempaa politiikkaa kuin sdp esimerkiksi veropolitiikan osalta on koskaan hallituksessa tehnyt

mietinnössä on esitetty useita erilaisia uusia toimia joita voitaisiin ottaa käyttöön ja varmasti se on se mitä eduskunta olettaa että näihin toimiin sitten ryhdytään

kokoomus on edellyttänyt että ympäristöpolitiikkaan erityisesti itämeren pelastamiseen suunnatut voimavarat koottaisiin budjetissa yhteen kohtaan ja nyt tätä samaa asiaa myöskin valiokunta yksimielisesti vaatii

kaikkein heikko osaisimpien sosiaaliturvaan koulutukseen on tullut lisää aloituspaikkoja esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen enemmän kuin koskaan demareiden aikana

arvoisa puhemies

ne ovat välttämättömiä mutta olennainen kysymys mikä tässä salissa täytyy kysyä ja mihin ministerin vastata on se mikä on kannuste tässä laissa jotta nämä uudistukset tapahtuvat

kun olemme kuulleet asiantuntijoita jo budjetinkin osalta niin moni asiantuntija on sanonut samalla tavalla että kannusteita tässä lakiesityksessä vielä ei riittävästi ole

rajamäki

olen hieman harmissani kun tässä lakiesityksessä oli vain perusteluissa se että palveluiden tuotantokustannusten ja laatuvaikuttavuuden ja terveyshyödyn pitää olla läpinäkyviä ja julkisia

pidänkin hyvänä ja ehdotan että eduskunta ne pykäliin lisäisi ja kysyisinkin ministeriltä teettekö kaikkenne että saadaan oikeasti kustannukset ja laatu läpinäkyviksi

nythän päätöksiä tehdään pussi päässä kun näitä tietoja ei ole ja toivon todella että siinä rahoitusuudistuksessa kuunnellaan ihmisiä annetaan heille mahdollisuus valita ja raha seuraa potilasta toteutuu

arvoisa puhemies

luin juuri mtkn vesiensuojeluraportin ja siellä todettiin että vaikka suojelutahtoa olisi ollut niin tuet eivät ole mahdollistaneet vesiensuojelua

kysynkin ministeri anttilalta

ihan lopuksi totean vielä että on harmillista että selonteko tuli tällaiseen soppaan että toivottavasti tämä myöhästyminen ei aiheuta sitä että me emme saa ajoissa eduskunnan kannanottoa koskien näitä maatalouden ympäristötukia

tänä keväänä edustaja sarkomaa vastus vesa puhemies kyllä täällä vasemmistolle täytyy sanoa että turha yrittää mustaa valkoiseksi selvittää

kyllä tämä hallituksen verokokonaisuus on paljon sosiaalisempi kuin mitä sosialidemokraatit tai vasemmistoliitto koskaan hallituksessa koskaan tehnyt

ei ole mitään järkeä siinä että valtiovalta tukisi perheen sisäisiä tuloeroja tai tuettaisiin sitä että toinen vanhemmista hoitaisi työt ja toinen perheen vaan päinvastoin meidän pitää tukea tasavertaista vanhemmuutta ja erilaisia perheitä mutta hyvä että tässä verouudistuksessa selvitettäisiin lapsivähennys

on hyvin tärkeää että tutkimusten perusteella kehitämme meidän terveydenhuoltoa ja totean tässä että tutkimuksen avulla ei olla voitu päätellä ovatko sairaaloiden sulkemiset tai nämä etäisyydet vaikuttaneet matkasynnytysten määrään vaan tässä taustalla on hyvin monia ilmiöitä

esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla etelässä missä ne matkasynnytykset ovat lisääntyneet syynä on ollut esimerkiksi se että sairaalasta ollaan sanottu että olkaa mahdollisimman pitkään synnyttäjät kotona

tässä on kysymys hoitoketjusta asiasta joka pitää ottaa vakavasti

haluan tässä sanoa että en halua olla synnytyksiä medikalisoimassa se on luonnollinen tapahtuma

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa etsiä ratkaisua siihen että eläketurva riittää jotta jokainen suomalainen voisi sairaudesta tai ikääntymisestä huolimatta elää omannäköistä elämää

tärkeää on että kun alueella kehitetään synnytyssairaaloita niin esimerkiksi meidän kätilöopiston haikaranpesä tyyppinen toiminta on mahdollista perhehuoneita on

on rehellisesti sanottava että vastuullista politiikkaa ei voi tehdä ellei myöskin tehdä kipeitäkin ratkaisuja

me emme olisi näin vaikeassa tilanteessa jos ei olisi käynyt niin että sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla jäivät isot rakenteelliset uudistukset tekemättä ja monta sellaista asiaa jotka olisivat vaikuttaneet siihen että oltaisiin paremmassa tilanteessa

emme me sitä tee sen takia että me haluaisimme pelastaa kreikkalaiset jotka ovat huijanneet ja valehdelleet ja olleet vastuuttomia vaan me todellakin haluamme turvata sen vakaan talous ja työllisyyskehityksen suomessa

mutta me haluamme myös pelastaa palvelut

varsin moni suomalainen tässä parhaillaan miettii ja kuuntelee ja kysyisi varmasti ministeri kataiselta jos täällä olisi onko nyt varmasti tehty kaikki mahdollinen tämän lainapaketin kokoamisen lisäksi että tämä kriisi ei todellakaan eskaloidu euroopassa ja mitä tästä meidän pitää oppia mitä muutoksia tulee tapahtumaan euromaiden kesken

täällä on monta kertaa viitattu rahoituslaitoksiin pankkeihin

toivon että tähän ministeri katainen vielä vastaa niin että jokaiseen kysymykseen on vastattu

arvoisa puhemies

on erinomaista että koko eduskunta sai mahdollisuuden näin historiallisesti keskustella opposition vaihtoehdosta mutta näyttää siltä että sitä vaihtoehtoa ei itse asiassa ole olemassa

mutta tässä totean että tuo matkasynnytysten määrä oli lisääntynyt jo silloin ennen kuin tätä päivystysasetusta oli tehty

se missä tässä on iso ero on se että te esitätte miljardin verran enemmän verotusta eli veroero on tässä opposition ja hallituksen välillä

täällä kyllä sari sairaanhoitajalla helsingissä nousi tukka pystyyn opettajalla vantaalla ja varmasti jalasjärvellä sillä maatalouslomittajalla

minkä takia te kiristätte verotusta tällaisessa taloudellisessa tilanteessa jossa pitäisi kotimaista kulutusta ostovoimaa vahvistaa ja kannustaa ihmisiä tekemään työtä

arvoisa puhemies

ja kyllä toivoisin erittäin tärkeänä asiana kun puhutaan toisen asteen koulutuksesta meidän sivistyksemme kivijalasta lukioista ja aivan erinomaisista ammatillisista oppilaitoksista että myöskin ministeri ottaa sen kopin vastaan mikä täältä hyvin vahvasti on tullut esille että me haluamme että lukiouudistus lähtee liikkeelle me haluamme että ammatillista koulutusta kehitetään mutta ylläpidetään duaalimalli

mutta kun kehittämissuunnitelmassa on painopisteeksi asetettu kahden tutkinnon suorittaminen josta ei edes valtakunnallisesti vielä ole kerätty tietoa mikä sen läpäisevyys on mikä sen työelämän vastaavuus on niin toivoisin että kesuun kirjattaisiin ensin että ensin kerätään valtakunnallisesti nämä tiedot ja sitten vasta katsotaan minkälaisia painopisteitä asetetaan

mutta annan kaiken tukeni ministerille ammattikorkeakoulu uudistuksessa kun hän taiten sen tekee

todellakin tässä on kolme tärkeää asiaa mitä tässä on katsottu